harmaasta taloudesta ehkä se asia että olen tyytyväinen jos ja kun valtiovarainministeri nyt lupasi että erillinen ohjelma siihen jatkuu ja rahoitus ainakin poliisien puolelle on luvattu taata

valitettavasti edellisen kauden hallitus ei nähnyt tätä tarpeeksi kunnianhimoisena tehtävänä jotenka aktivointitaso oli varsin alhainen ja sieltä jopa vähennettiin rahoitusta

olen antanut itselleni kertoa että voidaan myöskin anoen erityisperustein saada siihen neljän vuoden määräaikaan lykkäystä

toinen iso kysymys on nämä luvitukset

me olemme puhuneet luvituksista tässä salissa monissa muissakin asioissa emme ainoastaan turpeen kohdalla vaan vesistöjen kohdalla tai sähkön pientuotannossa ja monessa muussa rakentamisessa

ilahtunut olen uudesta avauksesta koska nämä vanhat keinot eivät vaan toimi aina näiden eri työttömyysryhmien osalta ja tämä kuntakokeilu on nyt se uusi keino

nyt lausumaan on kirjattu niin että tätä luvitusta tehostetaan kevennetään ja nopeutetaan mikä kuulostaa loistavalta

eri luvitusjärjestelmien yhtenäisyyttä on myöskin haettu jo useamman kerran tämän eduskuntakauden ja tämänkin vuoden aikana

se vaatii myöskin resursseja sinne luvituspuolelle läpikäymään sillä nyt tiedetään että erityisesti turveluvat ovat seisoneet aika pitkäkin aikoja jopa monia vuosia ennen kuin ne saadaan edes käsiteltäviksi ja myöskin se käsittely on kestänyt aika kohtuuttoman kauan

elikkä siinä kohtaa kun luvat on annettu ja toiminta lähtee käyntiin valvontaresursseissa on ehkäpä talvivaaraa kaikki vähintäänkin muistaen huomioitava että ne katsotaan tarkasti

ja siihen toinen lausuma johonka valiokunta on kiinnittänyt huomiota

että ne valvontamaksut joita kerätään käytetään sitten myöskin täysimääräisesti juuri siihen valvonnan tehokkaaseen ja tarpeeksi vahvaan toteuttamiseen

siksi en ymmärrä miksi nyt niin vastustetaan käsitettä työssäkäyntialue tai ajatusta siitä että kuntia tai kuntien osia liitetään sillä nytkään ei ole pakkoa kirjoitettu minnekään

siksi olen tyytyväinen että ensi vuoden budjetti on tämän vuoden budjettia pienemmällä alijäämällä jolloinka velkaantumisen määrää päästään pikkuhiljaa tasoittamaan ja mielellään vähentämään

valitettavasti näistä monet myöskin kohdistuvat niin että ne tuntuvat jopa ihmisten arjessa

uskon että nyt tämä yhteensovitus niin luontoarvojen kuin turvetuotannon osalta voidaan tehdä kun samalla tiedetään että turvetuotantoon ollaan kehittämässä uudenlaista tekniikkaa jolloinka ympäristövaikutuksia ja ympäristöhaittoja voidaan huomattavasti vähentää

toisaalta on linjattu nykyisessä hallitusohjelmassa että turpeen käyttöä vähennetään

no se on vähentynyt kyllä ei pelkästään siitä syystä että se lukee hallitusohjelmassa vaan ehkä enemmän joistain muista syistä hinnasta johtuen korvautunut kivihiilellä tai jotain muuta

elikkä lisäkustannuksia laivoille siitä syystä että joudutaan joko puhdistusjärjestelmiin tai joudutaan ostamaan kalliimpaa polttoainetta

toisaalta se on kotimaista ja toimii tukipolttoaineena puulle ja hakkeelle ja se on aluetaloudellisesti ja työllisyyden osalta suuri ja merkittävä suomen kansantaloudessa mutta toisaalta sen hiilidioksidipäästöjen tiedetään olevan varsin mittavat

toinen asia on tietenkin se että meillä tällä hetkellä taloudessa on lama niin suomessa kuin sitten myöskin naapurimaissa elikkä venäjänkään talous ei ole kaikkein parhaimmassa kunnossa ja ruplan kurssi on niin halpa että kauttakulkuliikenteessä eittämättä sillä on myöskin vaikutuksia

siitä olen iloinen että näillä budjettiin tehtävillä toimilla ja niillä lakiesityksillä on jo nyt lasketusti todennettu se että tuloerot kapenevat

ehkä tällä hetkellä energiapoliittisesti suurempi kysymys on ollut se että turve on korvautunut kivihiilellä ja kuten äsken viittasin se liittyy jo enemmän kivihiilen hintaan joka on laskenut

se kolmas syy

väylämaksu antaa tällä hetkellä kilpailuedun uusille satamille joita on rakentunut ja rakentumassa koko ajan tuonne venäjän ja baltian puolelle siellä ei ole väylämaksua ollenkaan

näin ei ole minun mielestäni reilua tässä salissa jatkuvasti kuulla sitä lausetta että tuloerot kasvavat koska tämä ei ole pelkästään hallituspuolueiden omaa tuntumaa vaan näiden vaikutukset on lasketettu ulkopuolella

elikkä nämä meidän satamamme täällä suomessa kilpailevat ihan erilaisessa kilpailuasetelmassa muiden maiden satamiin verrattuna ja erityisesti jos ajattelee tätä suomenlahden pohjukkaa jossa ne tavarat voivat helposti siirtyä reitiltä toiselle niin kuin tällä hetkellä on jo tapahtunut että ne kulkevat tuolta baltiaa pitkin tai suoraan pietarin lähellä oleviin satamiin

toisaalta pitää muistaa että valtaosa turpeesta käytetään nyt jo päästökauppasektorilla jotenka turpeen vähentämiseksi energiatuotannossa ei ehkä tarvita kovin paljon enää kiristyksiä vaan näiden muiden energiatuotantomuotojen lisääminen voi vähentää turpeen tarvetta

vaikka tuloerot nyt hieman kapenevat on meillä terveyserojen osalta yhä edelleen runsaasti tehtävää

sen lisäksi on ollut hyvinkin tiedossa että väylämaksujärjestelmä on aika vaikeaselkoinen ja se kohtelee eri lasteja hyvin erityylisesti

uskon että tällä lainsäädännöllä se lupakäytäntö saadaan ojennukseen ja se valvonta saadaan niitten vesistöjen osalta hoidettua ja sitten me voimme turvata sen huoltovarmuuden kannalta tärkeän osan mihin sitä turvetta tarvitaan

siihen me tarvitsemme lisää toimia ja terveydenhuollon kokonaisuudistus vahvistamalla perusterveydenhuoltoa reilusti julkisella puolella on tietenkin se keino jota minä ja meidän puolueemme olemme kannattamassa

hyvänä ajatuksena näen sen että valtiovarainmietintöön on otettu myöskin liikunnan merkitys sillä liikunnan merkitys usein nähdään hyvänä kansanterveydelle mitä se myös tietenkin on mutta tässä on myöskin tunnustettu sen merkitys kansantaloudelle sitä kautta

elikkä sitä tasoa jo laskettiin puoleen ja sen takia nyt sitten on perustetta jatkaa sitä linjaa

tiedän että minä olen tässä hieman radikaalimmalla linjalla kotkalaisena kansanedustajana sillä meidän sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetissa on yhä edelleen taas puolitus mutta ehkä tämä on vaihtoehto että voidaan vetää se kerralla nollille ja päätyä siis siihen järjestelmään mikä toisaalta on jo vaikkapa rautatie tai tieliikenteessä

arvoisa puhemies

hyvää on se että käsitellään koko elinkaaren ajan liikkumista elikkä vauvasta vaariin ja nähdään sen merkitys pitkälle tulevaisuuteen

mitenkä aiotaan toteuttaa terveyden edistämistä kun valitettavasti tässä terveyden edistämisen määrärahat ja toisaalta myöskin ukk instituutin määrärahat ovat vähenemässä ja nämä ovat kuitenkin kaksi aika merkittävää terveyden edistämistä eteenpäin vienyttä tahoa

kysymys jäämaksuluokista tai jäävahvuuksista on tietysti perusteltu ja sehän on ollut se syy minkä takia tämmöistä väylämaksua on kerätty että satamien väylät saadaan pidettyä auki ja ne saadaan pidettyä kunnossa

kiitos kiitos

minullekin on tullut palautetta siitä että jos ne poistetaan täysin kokonaan niin onko niin että tänne suomenlahden rannikoille tulee sitten hyvin huonokuntoisia aluksia ja öljyvahinkojen määrät ynnä muut lisääntyvät

elinkeinopoliittiset hankkeet kuitenkin olivat se minun aiheeni ja tunnen että vaikka sitä rahoitusta on kaiken kaikkiaan vähennetty niin ne kohdennukset joita nyt on tässä tehty tukevat aika montaa hyvää elinkeinopoliittista hanketta

meidän raamisopimus

aikakin tuli vastaan mutta raamisopimus on loistava näyttö vakaudesta ja tulevaisuuteen katsomisesta

en usko että tällä hetkellä sitä riskiä kovin suurena enää on siitä syystä että ainakin säiliöaluksille on jo vaatimus kaksoispohjasta jolloinka ne semmoiset kaikkein heikoimmassa kunnossa olevat laivat eivät tietenkään pysty täällä jääolosuhteissa enää liikennöimään

ihan ensin yleinen huoli tästä yle keskustelusta koska nyt julkisuudessa on ihmisillä kyllä varmaan aikamoinen hämmennys siitä miten ylen rahoitus tulevaisuudessa neuvotellaan kuka siitä päättää ja muuta

nyt on loistavasti saatu jo kotkaan asti moottoritie ja se rakentuu hieman tuosta haminan ympärille mutta sille viimeiselle pätkälle elikkä siitä haminasta rajalle päin venäjän puolellahan se raja on itse asiassa jo paljon paremmassa kunnossa ei ole yhä edelleenkään rahoitusta

tästä syystä olen tehnyt lakialoitteen ja myöskin siihen liittyvän talousarvioaloitteen jotta meidän satamamme ja se että suomi elää viennistä olisi totta myöskin tulevaisuudessa

toinen asia sillä kulmalla mikä yhä edelleen harmittaa on se että edellisen hallituksen aikana vietiin rahoitus siitä rekkaparkista jotenka ne rekat yhä edelleen seisovat siellä tiellä

tästä olisi lisääviä kiitoksia ja toisiaan täällä on kaikki puheenvuorot ylhäällä että ryhmä saa kyllä se on hyvää liikuntaa olisin huolissani

kun me olemme kerran ilmastonmuutoksen ja muunkin osalta tavoitelleet niin rata kuin raideliikennettä on se sitten raitiovaunuja tai ihan vrn puolella sitä tulevaisuutta niin nyt tuntuu että koko meidän julkista liikennettä romutetaan isolla lekalla alaspäin ja se on minun huoleni

ja sen jälkeen me olisimme vasta tekemässä sitten oman maamme kautta päätöstä siitä miten paljon me satsaamme sinne rahoja

kaikki jotka ovat olleet tässä salissa ovat varmaan keskustelleet yhteisistä rahamarkkinoista niin globaalilla tasolla kuin eu tasolla

toisaalta talletuspankkien kiinnitysluottopankkien varainhankinnalle annetut valtiontakaukset ovat olleet mielestämme se keino jolla tätä on tällä hetkellä hoidettu ja tätäkään keinoa ei ole käytetty joten näistä syistä esitämme hylkäystä

vielä en ole itse aivan vakuuttunut siitä onko velkasaneeraus joka tapauksessa kreikan tuleva vaihtoehto vaikka sinne näitä apuja annettaisiin tai ehkäistäänkö tällä kreikan tukemisella todellakin nämä tilanteet espanjan tai portugalin kohdalla näiden maiden ongelmat ovat tietenkin hieman erilaiset mutta joka tapauksessa voidaanko tällä ehkäistä näiden kaatuminen sitten myöhemmin mikä on se suora yhteys

tässä äsken kävimme tutustumassa ja keskustelimme finanssivalvonnan kanssa ja ne hälyttävät merkit tämän päivän tiedoista ovat mielestäni ne että rahoitusmarkkinat eivät niinkään ole rauhoittuneet vaan yhä enemmän siellä on ehkä epävarmuutta

vaikka on tämä ajatus että kun eun valtiovarainministerit pääsevät yhteisymmärrykseen se rauhoittaa markkinoita niin nyt on kuitenkin menty toiseen suuntaan

silloinhan finanssimarkkinat eivät reagoineet oikeastaan siihen tilanteeseen

voiko olla että nyt siitä huolimatta että muut valtiot kreikan lisäksi tekevät joitakin päätöksiä se heilahdus finanssimarkkinoilla ei välttämättä sitten näy

toinen kysymys koskee tietenkin sitä mikä ei ole niin nopea keino mitenkä voitaisiin saada tätä harmaata taloutta kuriin

arvoisa herra puhemies

kunnille tuleva puolet tästä korvauksesta on tietysti hyvä alku

viesti jonka minä olen saanut nyt tuolta kentiltä liittyy osittain tähän mihin ministeri ihalainen jo viittasi tähän työnjakoon työvoiman palvelukeskuksissa ja siihen on nyt työryhmä mutta toinen on sitten tämä ohjeistus

kunnat eivät selvästi ole ottaneet vastuuta työttömyyden hoidosta vielä tosissaan tai eivät oikein tiedä millä työkaluilla sitä tekisivät

vielä kysyn

miksi emme odottaisi sitä päätöstä lähteekö kreikan valtio itse tukemaan omia pankkejansa ennen kuin sijoitetaan sinne muiden maiden rahoituksia

minä toivoisin että ministeriössä kiinnitettäisiin tähän huomiota annettaisiin kunnille ohjeistusta ja selkeät pelisäännöt mitenkä sitä työttömyyden hoitoa siellä erityyppisissä ja erikokoisissa kunnissa voitaisiin parhaiten tehdä

jos nämä valtiot tässä euroopan puolella eivät päätä lähteä niin nyt on suunnitelma se että jos joku jää pois niin muiden valtioiden osuus kasvaa

minun päässäni on vielä kysymys miksi se osuus mikä kasvaa ei ole imfn osuus

no tämä on ed

pulliaisen näkemys että yhdysvaltojen rahoitus on tässä se mitä ei voida kasvattaa mutta toisten euroopan valtioiden rahoitus tuntuu olevan pelkästään sillä nuijan kopautuksella niin kuin meilläkin tämä summa jo tässä ottaa pienen etunojan että varaudumme maksamaan jopa hieman suurempaa summaa kuin mitä meille alun perin kuuluisi

sen takia toivon että valiokuntakuulemisessa meillä on vaikkakin tiivis mutta laaja kuuleminen niin että saamme myöskin täältä käytännön kentältä tietoa miten tämä suomen talouteen eläkeyhtiöiden tai muitten kautta tulisi oikeasti vaikuttamaan sillä valtiovarainministerin vakuutukset siitä että yhtäkkiä tämä vaan vaikuttaa työttömyyteen tai muihin eivät vielä vakuuttaneet

ensin täytyy kiittää siitä lisäyksestä joka on tulossa harmaan talouden torjuntaan myöskin tänne oikeuslaitosten puolelle syyttäjille ja ulosottoon sillä ei riitä että lisätään pelkästään siellä verotuksen ja tarkastuksen osalla

mitkä olisivat ne oikeat seuraukset

kysymys kun hallinto ja hovioikeus sieltä kouvolasta nyt siirtyy kuopioon sen jälkeen kun myöskin hätäkeskus on päätetty siirtää sieltä pois

onko tehty alueellisten vaikutusten selvitystä kun tiedetään että tämä kyseinen alue on ollut rakennemuutoksen kohteena aika usean vuoden ajan ja nyt sitten valtiovallan toimesta lisätään työttömyyttä kuitenkin kymmenillä työntekijöillä samanaikaisesti

sellainen peruslähtökohtavirhe on euroopan talous ja rahaliitossa että siihen otettiin mukaan sekä välimeren maat että saksa ja suomi

arvoisa herra puhemies

tämä siksi että valtiontalouden tasapaino vahvistuisi tämän kehyskauden aikana ja edellisten hallitusten runsaasta velkaantumiskierteestä päästäisiin pois

huoli haminan vankilasta koskee sen lisäksi että on työttömät ihmiset myöskin sitten haminan vanhoja valleja joita tämä työsiirtola on ylläpitänyt ja kunnostanut

epävarmuus ei ole poistunut vaan lisääntyy yhä ja yhä tämänkin kehysratkaisun jälkeen pitää olla valmius tuleviin muutoksiin tilanteen muuttuessa

erityisesti tulee huolehtia työpaikkojen ja kasvun edellytyksistä niin että meillä tulevaisuudessakin riittää verotuloja ja suomi voi selvitä

tähän ei sovi siis liiallinen säästäminen ja siksi olenkin tyytyväinen näistä ratkaisuista että sopeutustoimet tehtiin verotuloja lisäämällä vaikka valitettavasti se tarkoitti myös arvonlisäveron korotusta sekä kaikkien ministeriöiden osalta säästöjä tekemällä

kehyskäsittelyn lähetekeskustelussa molemmat oppositiopuolueet olivat vankasti tekemässä omaa vaihtoehtoaan ja nyt kun olen yrittänyt opiskella toista tässä edellisellä viikolla ja toista tässä vastalauseen osalta on siellä monia kannatettavia hyviä asioita kauniita sanoja ja hyviä tavoitteita mutta valitettavasti siitä toisesta puolesta miten nämä tulot ja miten tämä kokonaisuus tulojen ja menojen osalta koostuisi ei ihan päässyt perille

merkittävää on huomata että niin viime syksyn budjettiesityksellä kuin tällä kehysratkai sulla kavennetaan tuloeroja vattinkin mukaan vaikkakin pienin askelin mutta suunta on oi kea

pienituloisimmat hyötyvät tästä verotuksen progressiivisuuden lisääntymisestä ja monia merkittäviä päätöksiä tehtiin niin viime syksyn pääomatuloveron korotuksessa kuin nyt perintöverojen korotuksessa ja tuloverojen osalta

työ näyttäytyy myöskin tällä liikenneministeriön sektorilla ja olen iloinen siitä että finavian pääomitus ja lisärahoitus perusväylänpitoon siltojen teiden ja rautateiden korjaamiseen tulee nyt tähän lisätalousarvioon ja saadaan ihmisiä työllistettyä

nyt kysymys on

onhan siihen varattu kuitenkin ensi vuodelle suunnittelurahat

arvoisa puhemies

useat verokannustimet jotka on tehty työllisyyden parantamiseksi tuottavat toivottavasti tulosta sillä näitä on merkittävä liuta

on annettu sijoittajille verovähennystä t k vähennystä yhteisöveron alennusta kaksinkertaista poisto oikeutta ja monia niitä keinoja joista on yrityspuolelta tullut toiveita

yksi suuri suunta on tietenkin vahvistaa meidän vientiä ja tällä hetkellä erilliset strategiat jotka mainitaan valtiovarainvaliokunnan mietinnössä niin kiinan kuin venäjän osalta voivat sitä tuoda

se on loppunut viime vuonnakin syyskuussa ja nyt sitä leikataan jolloinka se ei ole riittänyt tähänkään mennessä edes kaksi kolmasosavuotta pidemmälle ja nyt sitä leikataan

siinä kohden on tietenkin huomioitava että meidän sodankäyntimme muodot muuttuvat jatkuvasti ja moninaiset uhat tulevat ulkopuolelta maan mutta se on ehkä vähenevä määrä verrattuna muihin uhkiin mitkä suomea ehkä uhkaavat

hallitusohjelmassa se oli tärkeää sillä myöskin sosialidemokraatit ovat jo vuosikymmenet mutta myöskin tässä kohtaa olleet sitä mieltä että jos kaikilta toimialoilta säästetään niin se on tehtävä myös puolustusvoimien osalta

meillä maanpuolustustahto on yksi korkeammista ainakin meidän lähimaissa ja uskon että myöskään tällä uudistuksella sitä ei romuteta

tähän on ministeri virkkusen johdolla sitten ollut ainakin valmisteilla työryhmä joka käy läpi eri liikkeiden eri ministeriöiden alueellisten vaikutusten listaukset ovat ne sitten työvoimaresursseja tai muita toiminnallisia muutoksia jotenka odotan että tämänkin uudistuksen tai näiden esitysten jälkeen tämä tehdään

nyt tämä kotkan rannikkopataljoonan lopettaminen on tietenkin iso isku alueelle jossa kymmeniä työntekijöitä jää työttömäksi mutta kyllä minun huoleni suurelta osin myöskin liittyy siihen mitenkä nämä virka aputehtävät joita tällä hetkellä puolustusvoimat vahvasti hoitaa niin merenalaista kuin meren päällistä valvontaa öljyntorjuntavalmiutta säähavaintoasemaa itäisintä merellistä tulliasemaa passintarkastusta mitenkä nämä toimet voidaan turvata

minun epäilykseni on että tähän kohtaan joudutaan lisäämään henkilöstöä tai aluksia joka tapauksessa turvaamaan muun muassa öljyntorjuntaa tai tätä rajanvalvontaa siellä alueella

nyt on puhuttu paljon varuskuntien lakkauttamisesta ja puolustuksesta mielestäni hyvin hyvin pieneltä osa alueelta

toivon että kun pääsemme tästä välikysymyskeskustelusta eteenpäin laajennamme keskustelua yleisiin uhkiin mitkä ehkä ovat tässä maailmassa liikkumassa ja pääsemme siihen turvallisuuden takaamiseen mistä suomen pitäisi huolehtia ei pelkästään siitä missä kohtaa se varuskunta sijaitsee

arvoisa herra puhemies

ymmärsin että tämä kasvurahasto ykkönen joka on tehty edellisen hallituksen kauden aikana on toiminut hyvänä vipuvaikutuksena ja tuloksia on tullut

tämä on logiikka mitä en ymmärrä keskustan vastustuksesta siihen miten tämä toinen nyt olisi yhtäkkiä paljon huonompi kuin se samalla logiikalla toimiva ensimmäinen kasvurahasto

joukkovelkakirjamalli on tulossa ensi vuodelle käyttöön pk sektoreiden yrityksille ja siitä ymmärtääkseni talousihmiset ovat sitä mieltä että se tulee auttamaan tätä rahoitusongelmaa mikä tällä hetkellä koetaan pankkien puolelta pienille yrityksille

tämä oli lainaus kuin ensimmäistä päivää näytelmästä joka on kuvaus vanhustenhuollon työntekijöiden jaksamisesta nykypäivän suomessa

näytelmä on hyvin ajankohtainen ja se että sitä esitetään samanaikaisesti kolmessa teatterissa on myöskin osoitus siitä